etyjin rooli viime vuosikymmeninä on ollut melko varovaista taka alalla oloa

teknologian kehittyminen muuttaa toiminnan luonnetta monilla hallinnonaloilla

tulevaisuusselonteossa ei käydä tarpeeksi perusteellisesti läpi esimerkiksi taiteen kulttuurin nuorisotyön ja liikunnan roolia huomisen suomessa siitä huolimatta että niillä on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnin kannalta

olemme käsitelleet tätä ammattikorkeakoulu uudistusta pitkään ja hartaasti sivistysvaliokunnassa ja tämä on yksi tärkeimmistä asioista tänä keväänä valiokunnassamme

huomauttaisin vielä että teknologian kehittyminen on osaltaan vaikuttanut fyysisesti passiivisen elämäntyylin valitettavaan yleistymiseen

koulutusjärjestelmäämme tulee kehittää jatkuvasti vastaamaan entistä paremmin vallitsevaan työvoiman kysyntään ja globaalin kehityksen mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin

nyt te riitelette täällä jo keskenänne ja ihmettelen sitä miksi tämä täyskäännös juuri nyt

liikkumattomuuden seuraukset tulevat olemaan suuri valtava ongelma jos tulevaisuudessa emme löydä riittäviä ratkaisuja näihin ongelmiin

elintarvikeala on yksi mielenkiintoinen tulevaisuuden mahdollisuus suomelle

huoltovarmuus ja puhdas terveellinen ruoka ovat elintarvikepolitiikan mielenkiintoisia aiheita

terveellisen kotimaisen ruuan osuutta suomalaisten lautasilla on pyrittävä lisäämään

jotta ammattikorkeakoulujen opetus olisi korkealuokkaista oppimisilmapiiri kannustava ja henkilökunnan sekä opiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehdittaisiin tulee valtion luoda puitteet laadukkaalle toiminnalle kaikilla osa alueilla

lisäksi tuontiruuan laadun suhteen tulisi olla kriittisempi ja varmistaa että kaikkein epäterveellisimmät lisäainepommit jäisivät pois suomalaisten kauppojen hyllyiltä

myös toiminnan laatu vaarantuu ja henkilöstön irtisanomiset ovat todennäköisiä koska riittäviä hen kilöstövähennyksiä ei kyetä toteuttamaan eläköitymisen kautta

arvoisa puhemies

vaalien läheisyydellä on se hyvä puoli että kun huomataan räikeitä virheitä niin mahdollisesti niitä ruvetaan jopa korjaamaan

niikko puolusteli kansalaisaloitteen tarpeellisuutta ja hän oli siinä oikeassa

tämä on vakaumuksellinen asia ja abortti on aina tosi raskas asia naiselle ennen ja jälkeen

lisäksi alueellinen kehitys tulee ottaa huomioon rahoitusperusteissa ehdotettua paremmin

onko tämä kansalaisaloite sellainen että jossain vaiheessa henkilö joka abortin haluaisi joutuisi hengenvaaraan koska henkilökunta sitä ei tekisi

perusajatus oli lähtökohtaisesti hyvä siis ympäristökuormitusta oli tarkoitus vähentää talousjätevesien osalta mutta toteutus täysin puutteellinen ja keskeneräinen

myös aikuiskoulutuksen ohella tehty työ tulisi huomioida pisteytyksessä

rahoituksen mittaristo ei kannusta huolehtimaan toivotulla tavalla koulutustarjonnan ja työvoiman tarpeen välistä suhdetta

tämän seurauksena korkeakoulut saattavat keskittyä liikaa koulutusohjelmiin joiden läpäisyaste on korkea joista työllistytään hyvin ja jotka ovat edullisia toteuttaa

ammattikorkeakoulut ja yliopistot tulee saattaa tasa arvoiseen asemaan verotuksen osalta joten arvonlisäverotussäännöksiä tulee muuttaa ammattikorkeakoulujen osalta

arvoisa puhemies

ja vielä lopuksi edustaja heinoselle

niiden seurauksena ilmenee monenlaisia vakavia terveyshaittoja jotka heikentävät monien kansalaisten elämänlaatua ja aiheuttavat valtiolle tuntuvan laskun

niistä laitteista jotka joskus jotkut ovat laitatuttaneet ja jotka eivät ole toimineet niitä firmoja on vaikea mahdollisesti saada enää vastuuseen

ammattikorkeakoulu uudistus onkin toteutettava nämä näkökulmat huomioiden

mielestäni ei esimerkiksi kenenkään oppivelvollisuuttaan suorittavan tai ammattiaan harjoittavan henkilön pitäisi joutua altistumaan sisäilmaongelmien aiheuttamille vakaville sairauksille

arvoisa puhemies

varhaiskasvatuksen tarkoitus on taata lapselle hyvät edellytykset tulevaisuuteen esimerkiksi edistämällä lapsen oppimiskykyä ja valmiuksia aikanaan koulun aloittamiseen

ammattikorkeakoulujen toimilupien arviointi ja päivittäminen kokonaisuudessaan vastaamaan vallitsevia työelämän ja yhteiskunnan sekä korkeakoulujen toimintaympäristömuutoksia on paikallaan

uudistuksen lopputuloksen tulee parantaa toiminnan laatua

edustaja myllykoski kyllä ryhdikkäästi myönsi että virheitä on tapahtunut

tämä tavoite vaarantuu koska toimilupia haettaessa taloudellinen puoli on määräävässä asemassa

lisäksi määräaikaisten toimilupien pituuden tulisi olla kolme vuotta ammattikorkeakoulujen toiminnan laadun ja tutkintojen loppuun suorittamisen varmistamiseksi

tästä seuraa monesti sisäilma ja kosteusvaurioremonttien kohdalla uusi urakka muutaman vuoden kuluttua edellisestä koska pieni pintaremontti tai huolimaton korjaus ei näihin ongelmiin pure

kahden vuoden määräaika on liian lyhyt

koko ammattikorkeakoulu uudistuksen toteuttaminen kahdessa vaiheessa ei ole perusteltua ja perustelut toisessa vaiheessa tapahtuvalle yhtiöittämiselle ovat hataralla pohjalla

sisältöä pitäisi täsmentää ja tarkentaa monelta kohdin

liikuntapalveluiden järjestäminen vähintään korkeakoululiikunnasta annettujen suositusten mukaisesti on hyvä lähtökohta opiskelijaliikunnan kehittämiselle ammattikorkeakouluissa

tarkoitus on hyvä ja ministeri kiuru on tehnyt valtavasti töitä mutta huhtikuu on nopeasti käsillä

esityksessä sanotaan että varhaiskasvatuslaissa korostettaisiin lapsen edun huomioimista päivähoitoa suunniteltaessa ja järjestettäessä

tästä johtuen olisi tehtävä lakikirjaus ammattikorkeakoulujen liikuntapalveluiden järjestämisvastuusta ja asiantuntijakuulemisessa opiskelijoiden liikuntaliitto ja valokin olivat tällä linjalla

tulevaisuuden terveydenhuollon kustannukset varmasti huolestuttavat myös hallituspoliitikkoja

salissa on puhuttu tänään tapauksesta tatu työllistämisen yhteydessä

katsoimme tämän välttämättömäksi koska emme näe hallituksen esityksen nykyisellään tukevan parhaalla mahdollisella tavalla ammattikorkeakoulu uudistusta ja ammatti korkeakoulujen tulevaisuutta

yksi keskeinen esitykseen liittyvä puute on se ettei siinä säädetä päiväkodin tai lapsiryhmien tiloista mitään

äiti joutui laitokseen ja tämä omaishoitaja haki työttömäksi työnhakijaksi

tämä ei ole oikeaa työllistämispolitiikkaa hallitus

kiitos

perussuomalaiset ovat jo kauden alussa vaihtoehtobudjetissaan ottaneet esille koulutuksen ja ehdottaneet mihin rahoja käytettäisiin

varsinainen kysymykseni ministerille kuitenkin on kun olette monta kertaa sanonut että yhtään lukiota ja yhtään ammattikoulua ei suljeta

jos on pitkät koulumatkat joutuu jopa asumaan poissa kokoa koulurakennukset jäävät tyhjilleen missä se säästö sitten on

vuokra asuntotuotannon lisääntyminen olisi toivottavaa koska valtiomme tarvitsee verotuloja ja kansa kohtuullisia vuokra asuntoja

kokeilun perusteena oli opiskeluterveydenhuollon tuntuva epätasa arvo yliopisto ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä

ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat terveydenhuollon palveluiden osalta kuntien varassa joten palveluja ei ole riittävästi saatavilla ja kuntakohtaiset erot heijastuvat myös opiskeli joiden terveydenhuoltoon

arvoisa puhemies

erityisesti mielenterveysongelmiin on vaikea saada apua

vanhat omakotitalot kärsisivät kyseisestä laista joten pakollinen energiatodistus niiltä olisi epäoikeudenmukaista

toki jos ythsn palvelut laajennetaan kattamaan myös amk opiskelijat tarvitaan merkittäviä lisäresursseja jottei palveluiden laatu ja saatavuus romahda

ministeri viitanen on luvannut ottaa kansalaisaloitteen vakavasti joten luotan siihen että vanhojen omakotitalojen kohdalla pakollisesta energiatodistuksesta luovutaan

viime vuosina ja viime aikoina on ollut halua siihen että pitäisi olla vähän avoimempaa ja läpinäkyvää tämän politikoinnin yleensä

vielä kiitos ministerille

kantanne oli selvästi esitetty ja nyt kun olette myös urheilu ja kulttuuriministeri odotan hyvin paljon myös siltä saralta

parantuneiden opiskelijoiden terveyspalveluiden avulla saavutetut tulevaisuuden säästöt esimerkiksi työkyvyn säilymisen ja ajoissa hoidettujen ongelmien seurauksena ovat merkittävät

siksi kysyisinkin ministeri urpilaiselta

kiitos

onko tavallinen suomalainen veronmaksaja joka viime kädessä nämä maksaa saanut tarpeellisen infon

kunta ja sote uudistuksen myötä olisi suotavaa ja ehdottoman tärkeää että vammaisneuvostojen olemassaolo olisi faktaa joka kunnassa suomessa

jo yhdenvertaisuuden nimissä tämä lakiehdotus pitäisi toteuttaa ja kannatan lämpimästi edustaja juvosen tekemää lakiehdotusta ja kiitän häntä siitä että hän on ottanut vammaisten edut ja oikeudet esille tämän lakiesityksen myötä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen ja meppiemme on syytä edistää yhteistyötä itämerta ympäröivien maiden kanssa niin että vesistön suojelemisen tärkeys ymmärrettäisiin myös koko eun kannalta

suomen maatalous on kriisissä ja pitääkin huolehtia siitä että suhteutetaan suojelutoimenpiteet niin etteivät maajussit kuole sukupuuttoon maassamme

on huomioitava että pietarin ympäristön maataloustuotanto on kasvanut voimakkaasti ja se on uusi uhka suomenlahden ravinnekuormitukselle

öljykatastrofin todennäköisyys kasvaa koko ajan joten varotoimenpiteisiin on varauduttava

jos rikkidirektiivi tulee voimaan esitetyssä ajanjaksossa eikä siirtymäaikaa lisätä se merkitsee suomelle suurta työttömyyttä ja kysyisinkin ministeri niinistöltä onko hän sitä mieltä että suurta työttömyyttä ei seuraisi näin nopeassa direktiivin käyttöönotossa

arvoisa puhemies

olen tehnyt kaksi lisätalousarvioaloitetta

edustaja kanerva otti itämeri tutkimuksen esille

arvoisa puhemies

edustaja kauman lakialoite on erittäin hyvä